hänelle viittomakieli oli osa identiteettiä

ilmeisesti on niin että yleensä hyökkäys on paras puolustus ja kysyisin

hallitus puhuu kyllä kauniisti kouluttamisesta ja työttömien tukemisesta mutta totuus on että hallitus on leikannut tämän vuoden työvoimapolitiikan rahoja voimakkaasti

lyhyesti vain ed

monet meistä kokevat että silloin kun puhumme omaa äidinkieltämme tunnumme jotenkin viisaammilta ja osaavammilta kuin jos käytämme kieltä jota emme niin hyvin hallitse ja osaa ja joka ei ole samalla lailla osa meidän persoonaamme ja identiteettiämme

onko pääministeri tietoinen ministeri häkämiehen valtionyhtiöseminaarissa käyttämästä puheenvuorosta jossa hän hyökkäsi voimakkaasti opposition kantoja vastaan ilman että tuossa tilaisuudessa oli oppositiolla mahdollisuus puolustautua

saarisen esittämä parannus kyllä tekisi tästä lakialoitteesta paremman koska usein se on turhaa byrokratiaa että työnantaja joutuu tuon lipun hankkimaan varsinkin sellaisissa tilanteissa kun hankitaan toistuvasti esimerkiksi kuukausittain lippuja

tässä ympäristöhallinnon osuudessa puhutaan siitä että pyritään tiivistämään yhdyskuntarakennetta ja sillä uskotaan saavan monia hyviä asioita vietyä eteenpäin

arvoisa puhemies

oppositiolle ei näytä kelpaavan se että hallituspuolueet tukevat tätä esitystä eikä oppositiolle näytä kelpaavan se että hallituspuolueet eivät tue tätä esitystä

esimerkiksi turussa koulutettiin viime vuonna työvoimapolitiikan varoin helmikuussa lähes kahtatuhatta ihmistä tänä vuonna samalla alueella samaan aikaan alle kolmeasataa

viime aikoina on ollut ikäviä esimerkkejä siitä miten kuurojen nuorten opiskelumahdollisuuksia on rajoitettu sen vuoksi että he käyttävät viittomakieltä tai että he eivät kuule vaikka he kuitenkin voisivat selviytyä niissä ammateissa joihin ovat hakeneet

hallitus keskittyy veronkevennyksin huolehtimaan vahvasta kansanosasta ja jättää palveluiden tarvitsijat lamaantuvien markkinoiden armoille

olisin toivonut että ministeri hieman valottaisi miten hän näkee tämän kuntaremontin ja ympäristöpolitiikan yhdistämisen koska itse uskon että sillä on merkittävä osuus

mutta mitä tulee näihin menettelytapoihin niin normaali käytäntö on se että esitykset ja mietinnöt jotka valiokunnista valmistuvat tulevat tähän saliin äänestettäviksi ja puhemiesneuvosto päättää siitä milloin niitä tässä salissa käsitellään

olisi viisasta pidentää starttirahan kestoa lähemmäksi sen maksimia jotta aloittavat yrittäjät pääsisivät varmemmin laman kuolemankuilun yli

palkkatasa arvoa edistetään naisten työuria vahvistamalla ehkäisemällä synnytysikäisten naisten syrjintää työmarkkinoilla luomalla lapsille ymmärrys siitä että ei ole erikseen naisten ja miesten töitä ei kotona eikä palkkatyössä

ja tiedoksi hallitus

tämä kertoo siitä että me tarvitsemme myös erilaisia symboleja jotka vievät eteenpäin niitä oikeuksia joita viittomakielisillä on

esitimme jo ennen joulua omassa elvytyspaketissamme valtion pelastusrengasta kunnille koska muutoin kunnat joutuvat leikkaamaan palveluita nostamaan veroäyrejään ja velkaantuvat kohtuuttomasti

mutta joissakin tilanteissa hallitus käyttää omaa valtaansa ja vetää esityksiä pois ja sekin on mahdollista mutta ei ole kohtuullista että eduskunnassa puhemiesneuvosto ryhtyisi siihen rooliin että se ennakoisi mikä lopputulema jollakin lailla tässä salissa on vaan se on tämän salin tehtävä

lisäksi hallitus ei ole tarkistanut tuottavuusohjelmaansa suhdannetilanteeseen sopivaksi

tässä taistellaan siitä tarvitaanko työn kysyntää vai tarvitaanko tarjontaa

onko teillä arvioita siitä miten ympäristöpuolen budjetti vaikuttaa työllisyyteen

yhteiskunnan on luotava malleja jotka mahdollistavat kotihoidon tuen ja työnteon jotka mahdollistavat koulutuksen ja osaamisen päivittämisen myös lasten hoitojaksojen aikana

jos ajattelemme niitä kipeimpiä käytännön ongelmia mitä yhä edelleen tämänkin jälkeen jää niin tulkkipalveluissa on parannettavaa

oecdn tutkimus osoittaa että suurin hyöty koulutuksesta saadaan kun koulutetaan vailla koulutusta olevia ja ikääntyviä ihmisiä

pakettiin sisältyi erityinen taantumanaikainen investointiavustus muun muassa rapistuvien koulujen päiväkotien ja vanhainkotien kunnostukseen

aina ei löydy tarpeeksi osaavaa tulkkia ja niin kuin tässä aikaisemmin jo todettiin tuntimäärä rajaa kuurojen nuorten aikuisten ja vanhempienkin osallisuutta

onkin aika yllättävää että nimenomaan keskustan ja perussuomalaisten naisjärjestöt ovat vaatineet vanhempainvapaaseen isä ja äiti kiintiöitä

arvoisa puhemies

haluaisin haastaa pääministeriä miettimään sitä mitä se tuottavuus julkisella sektorilla on

arvoisa hallitus nyt tarvitaan uutta ja jämäkkää otetta paras hankkeeseen kuntarakenteen ja palvelurakenteen uusimiseksi

nyt tuo ydin on rahoituskriisissä

sote uudistus ja kuntauudistus ovat niitä isoja rakenteellisia uudistuksia mutta kun meidän tuottavuuskäsitteemme tulevat tavarateollisuudesta ja ovat hiukan toisenlaisia kuin mitä julkisissa palveluissa tarvitaan niin meidän pitäisi myös miettiä mikä se oikea tuotos on

me tarvitsemme lisää rahaa ja ihmisiä nuorisotyöttömyyden hoitoon jotta nuorisotyöttömyys ei pitkity ja syrjäytä nuoria työelämästä

pohjoismaiset isäkiintiöt osoittavat että isät käyttävät herkemmin heille kiintiöityjä perhevapaita koska kiintiöt muokkaavat käyttäytymistä ja asenteita

arvoisa puhemies

ja siksi on tärkeää että koulutuksessa turvataan niin kuuron kuin hänen läheistensäkin mahdollisuus oppia ja käyttää yhteistä kieltä

jos kylmästi lasketaan niin työttömyyden noustessa esimerkiksi te toimistojen tuottavuus nousee automaattisesti koska tulee enemmän suoritteita

hallitus on ollut nopea ja aktiivinen pankkien ja yritysten rahoituksen turvaamisessa ja hyvä niin mutta esityksissä pitäisi olla enemmän vastikkeellisuutta

arvoisa puhemies

hallituksen talousajattelu on ollut osin pelottavaa koska se jättää monessa asiassa rahoituksen etsimisen seuraaville hallituksille

mutta hallituksen työryhmän kauniit kirjaukset nuorisotakuun varhentamisesta jäävät työvoimatoimistojen pöydälle jos toimistoissa ei ole riittävästi ihmisiä ja resursseja niitä toteuttamaan

hallituksen päättämä kiinteistöveron nosto kohdistuu omaisuuteen mutta ongelmalliseksi sen tekee se että tavallisen ihmisen tavallinen asunto on usein velkarahalla hankittu ja lainanhoitokulujen lisäksi ei ole helppo selviytyä kasvavista verokuluista ja asumisen kustannusten noususta

ne ihmiset joilla on varaa valita mihin he rahansa käyttävät he hyötyvät eniten veronkevennyksistä

uudistuksen jatkovalmistelussa sosialidemokraatit edellyttävät että hallitus valmistelee yksityiskohdat huolella huolehtii kasvavan päivähoidon tarpeen riittävistä resursseista ottaa huomioon erilaisten perheiden tilanteet ja tarpeet ja pohtii myös päivähoidon vahvistamista perhepäivähoitona ja sen houkuttelevuutta työpaikkana

hallituksen sinänsä kannatettavien suunnitelmien mukaan lapsilisäindeksin kotihoidon tuen indeksin ja takuueläkkeen voimaan astuminen on yli kahden vuoden päässä juuri vaalienaluskuukautena

mutta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja työttömät valtaosalta ikävä kyllä asuvat niissä kaupungeissa ja niillä alueilla joilla verotus nousee ja kun heitä inflaatiokin on kohdellut kaikkein kipeimmin niin heidän ostovoimansa heikkenee

kun näitä resursseja on tässä pidemmän ajan peräänkuulutettu niin ensin hallitus vastasi oppositiolle lisävoimavaratarpeeseen että ei tipu palataan asiaan syksyllä

ja siitä me voimme olla varmoja että se raha käytetään suomessa ja se käytetään perusasioihin ja se käytetään välttämättömyysasioihin

nyt ei ole oikea aika nostaa asumisen kuluja

ihan lopuksi haluan vielä sanoa että olen täysin vakuuttunut siitä että jos kotihoidon tuki rakennettaisiin vasta nyt tässä salissa vaadittaisiin kovaan ääneen tuen jakamista isien ja äitien kesken tasapuolisuussyistä

sitten me saimme vastauksen jossa sanottiin että hallitus siirtää muutosturvarahaa ja byrokratian syövereihin unohtunutta euroopan unionin sosiaalirahaston esr rahaa työvoimapolitiikkaan

mutta me tiedämme sen että esimerkiksi rakennusalalla työttömyys kasvaa ja siellä työllisyys heikkenee ja kuitenkin ne panostukset joita tälle puolelle tulee eivät välttämättä ole tässä ajassa niin tehokkaasti käytettävissä

hallitus ylpeilee sillä että se keventää veroja eikä leikkaa mutta likaisen työn hallitus muodikkaasti ulkoistaa kunnille

muutos on aina vaikeaa ja erityisen vaikeaa edustaja soini on muuttaa rakenteita koska muutoksesta voi lyhyellä tähtäimellä aiheutua yksittäisille perheille hankalia tilanteita

se tuo turhan miljardiluokan aukon perusturvan rahoitukseen ja sen työllisyyttä tukeva vaikutus on lähinnä toiveajattelua

mutta siitä huolimatta silloin kun muutos pitkällä aikatähtäimellä edistää tasa arvoa ja vahvistaa lapsen oikeutta isän hoivaan purkaa hoivavastuun aiheuttamaa jälkeenjääneisyyttä naisten asemassa työmarkkinoilla ja palkkauksessa on hyvä että hallituksella on rohkeutta pitää huolta tulevasta

kuntaveron korotukset kohdistuvat kipeimmin kaikkein köyhimpiin koska kaikkein pienituloisimmat ihmiset maksavat vain kuntaveroa

tämän vuoksi sosialidemokraatit esittävät kuntaverosta tehtävän perusvähennyksen korottamista kaksinkertaiseksi koska se vahvistaisi kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten työttömien opiskelijoiden ja pienipalkkaisten työntekijöiden toimeentuloa ja tuo menetys on luonnollisesti kunnille korvattava

arvon hallitus voi olla että asioita tuntemattomiin tällainen temppuilu ja kikkailu uppoaa mutta tosiasia on että näillä ratkaisuilla ei päästä työttömyyden hoidossa pintaa syvemmälle

kevään toinen iso asia on se miten sata komitean paperitiikeri herää henkiin aidosti köyhyyttä poistavaksi ja sosiaaliturvaa selkeyttäväksi toimenpide ja teko ohjelmaksi

työmarkkinajärjestöt ovat omalta osaltaan tehneet hyvää työtä ja nyt on hallituksen vuoro esittää rahoitus köyhimpien ihmisten toimeentulon parantamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi

se siitä aktiivisuudesta

hallitus pitää kouristuksenomaisesti kiinni ennen lamaa sovituista menokehyksistä ja veronkevennysten autuaaksi tekevästä voimasta

arvoisa puhemies

yliopistojen autonomiaa on lisättävä henkilöstön ja opiskelijoiden on päästävä aidosti vaikuttamaan uudistuksen sisältöön

tärkeintä on että lapsi oppii koulussa ja kasvaa ehjäksi ihmiseksi toimivan kodin ja koulun yhteistyön avulla

epävarmana aikana veronkevennykset eivät lisää kulutuskysyntää yhtä hyvin kuin turvallisempina aikoina

mutta kyse keväällä oli siitä että ei tuotu tarkennettuja lukuja esimerkiksi kehyskäsittelyyn vaikka ne olisivat olleet tarpeen meidän talouden pitkän linjan arvioissa

talouden taantuma osoittaa sen että yliopistojen kasvavia rahoitustarpeita ei voi jättää ulkopuolisen rahoituksen varaan

mutta meillä on myös mennyttä tietoa ja esimerkiksi se tieto että te sanotte että suomessa elvytetään eun kärkikastissa

terveydenhuollossa potilaan paraneminen ja hänen saamansa apu on arvokkaampaa kuin se montako käyntikertaa voidaan tilastoida

jos me katsomme tuloksia suomen työttömyys nousee enemmän kuin eussa keskimäärin suomen bkt laskee enemmän kuin eussa keskimäärin

on panostettava hyvinvointielvytykseen

kunnissa on etsittävä lisää vaikuttavuutta ja paras hankkeeseen on saatava uusi vaihde päälle mutta ilman voimavaroja hyvinvointipalvelut ajautuvat saattohoitoon

on panostettava investointeihin

te sanotte että se johtuu viennistä mutta kun kvartaaliaikana tutkitaan kvartaaleita niin huomataan että esimerkiksi toisella neljänneksellä suomen vienti laski keskimääräistä eu tasoa vähemmän jolloin vientimme rakenne ei selitä sitä mikä tilanne on meillä suhteessa euhun vaan se että meidän elvytyspaukkumme menevät väärään kohteeseen

väyliin peruskorjaukseen ja ylipäätään julkiseen rakentamiseen

ei saa olla niin että ylisuuret veronkevennykset jäävät tulevien sukupolvien velkataakaksi eikä saa olla niin että vain yritysten ja pankkien asioissa kiirehditään ja rahoituksessa lähinnä taivas on kattona mutta tavallisten ihmisten tueksi tarvittavissa asioissa kuristutaan hallitusneuvotteluissa päätettyihin kehysraameihin ja tarjotaan helpotusta vasta seuraavalla vaalikaudella

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit esittävät hyvinvointielvytystä joka turvaa kuntien terveydenhoitoa vanhustenhoivaa päivähoitoa ja lasten ja nuorten koulutusta

eduskunta katsoo että hallitus on epäonnistunut talouden ja työllisyyden hoidossa ja erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvun pysähdyttämisessä eikä tämän vuoksi nauti eduskunnan luottamusta sekä siirtyy päiväjärjestykseen

laxell ei varmasti ollut lukenut tätä lakialoitetta kovin perusteellisesti koska siinä lähdetään nimenomaan siitä että jos tuon tuotteen pakkausmateriaali on ympäristön kannalta ja ekologisesti elinkaareltansa haitallinen niin sitä verotetaan kovemmin mutta mikäli se ei ole niin silloin sitä verotetaan keveämmin

hallituksen sinänsä myönteinen päätös yhteisöveron kunnille menevän jako osuuden korotuksesta ei yksin riitä eivätkä riitä vielä ne kelamaksuvaikutuksetkaan vaan tarvitaan myös valtionosuuksien korottamista

toinen ja se liittyy työllisyysmäärärahoihin on se että te kyllä lisäätte investointeja mutta te olette tehneet siitä jälkirahoitteisen tänä aikana

tällaisia malleja meillä on olemassa muun muassa tanska käyttää tätä ja baltian maat käyttävät tätä eikä siellä tästä ole mitään suurta tragediaa tullut

sosialidemokraatit vaativat hallitukselta talouden romahdusmaisen muutoksen vuoksi pikaisesti valtiontalouden kehysten uudelleen arviointia ja hyvinvointielvytystä